tätä toivon myös valiokunnalta

tässä esimerkiksi edustajat zyskowicz eerola ja minä toimme aivan asiallisesti tämän esille en mielestäni minä maalannut eivätkä muutkaan edustajat maalanneet mitään piruja seinille

tosiaan nyt on käsittelyssä hallituksen esitys valtion oikeusapu ja edunvalvontapiireistä ja se on ollut nyt perustuslakivaliokunnan käsittelyssä ja lakivaliokunnan käsittelyssä

olen itse toiminut yli kymmenen vuotta holhoustoimen edunvalvontapalveluiden lakimiehenä maistraatissa eli olen toiminut yleisten edunvalvojien valvojana ja yksityisten edunvalvojien valvojana ja myöntänyt erilaisia holhoustoimilupia edunvalvojille ja ollut myös siellä kehittämässä tätä erilaista toimintaa ja esimiestehtävissä ja tämä on minulle erittäin mieluisaa että näissä asioissa edistytään

subjektiivinen päivähoito oikeus vihreiden mielestä vie naisilta työpaikat ja jos ajatellaan mitä vihreiden ville niiinistö on esittänyt niin hänhän on halunnut helpottaa perheenyhdistämistä

me puhumme aivan rauhallisesti

ensinnäkin tässä laissahan on kysymys siitä että jatkossa oikeusaputoimistot ja edunvalvontatoimistot voisivat ostaa ostopalveluina palveluita

jo tänä päivänäkin edunvalvontatoimistot ovat voineet ostaa palveluita ostopalveluina mutta oikeusaputoimistojen puolella tämä ei ole ollut mahdollista

aikaisemminhan tilanne oli se että edunvalvontapalvelut olivat maistraatin järjestämisvastuulla ja maistraatit ostivat ne kunnilta

olen itse sitä mieltä että täällä on hyvin paljon tuotu esille sitä kuinka metsä on tärkeä sielunhoitaja ja luonto on erittäin tärkeä arvo ja minä henkilökohtaisesti pidän meidän metsiämme ja luontoamme erittäin rakkaina ja ulkoilen todella todella paljon

perustuslakivaliokunnassa kiinnitimme huomiota siihen halusimme tietysti pohtia sitä että kun julkisia tehtäviä siirretään ostopalveluna yksityisille tahoille niin onko kysymys sellaisesta viranomaistoiminnasta joka olisi niin merkittävää julkisen vallan käyttöä että näin ei voisi toimia ja perustuslakivaliokunta on mietinnössään todennut että näin ei ole

silloin kun tämä metsähallitus laki tuli keskusteluun ja eduskuntaan niin itsekin huolestuin kun tuli ilmoille tällaisia että myydäänkö pohjavetemme ja myydäänkö metsämme

itse asiassa juuri äsken sain eräältä tuttavaltani viestin että onko todella nyt näin että pohjavedet ovat pian myynnissä ja jouduin taas äsken tuossa vastaamaan että ei näin ole

tästä syystä itsekin lähdin kuuntelemaan tätä asiaa erittäin herkällä korvalla ja perustuslakivaliokunnassa myös perustuslain kannalta tätä asiaa tarkasteltiin olen siellä jäsenenä ja siellä oli sitten eu kilpailuoikeuden asiantuntija ja minä tulin vakuuttuneeksi että tämä hankintadirektiivi edellyttää meiltä toimenpiteitä

tämä on hyvin laaja valmistelu ja tähän valmisteluun on mukaan kytketty eläimeen sekaantumisen täyskielto ja kriminalisointi

kuitenkin sitä tehtävää ja sen tehtävän sisältöä ja sitä valtaa pohdittaessa tulimme siihen tulokseen perustuslakivaliokunnassa että katsoimme että tähän tehtävään tulee säätää rikosoikeudellinen virkavastuu myös niille tahoille jotka hoitavat ostopalveluina näitä oikeusapu ja edunvalvontatehtäviä

itsekin olen sitä mieltä että asiat pitää hyvin tutkia ja puntaroida ja selvittää ja minä olen henkilökohtaisesti tullut nyt vakuuttuneeksi siitä että tämä järjestely on tehty niin että meidän pohjavetemme ja maaomaisuutemme eivät ole myynnissä ja minä en ainakaan tämän kilpailuoikeuden asiantuntijankaan käsitysten perusteella uskaltaisi riskeerata sitä että jos me emme nyt toteuttaisi tätä niin meille voisi todella oikeasti käydä näin

ongelmana on tietysti ollut se että kärsimyksen kivun ja tuskan määrittely on käytännössä usein mahdotonta näyttää toteen

tuo ohjausryhmä joka on maa ja metsätalousministeriön asettama on ainakin julkisuudessa esittänyt että se olisi tekemässä eläinseksin täyskieltoa jo pelkkänä tekona

siellähän on ongelmana se että nyt kun on virkapalveluna tehtävä siellä on rikosvastuu ja löytyy aina maksaja ja jos on ostopalveluna niin siellä tulee nyt sitten virkavastuu ja sitten viime kädessä tämä ostopalvelun ostaja on vahingonkorvausvelvollinen

itse pidän tärkeänä sitä että kun kansalaiset saamelaiset ovat tuoneet tätä huolta esille että siitä asiasta täytyy voida keskustella se on erittäin hyvä

tämän kesän aikana ja keväällä on käyty paljon keskustelua ja tämä asia on ollut julkisuudessakin ja eu maista vain suomi unkari ja romania ovat maita jotka sallivat eläimiin sekaantumisen pelkkänä tekona niin että sitä ei ole pelkkänä tekona kriminalisoitu

nyt on paljon yksityisiä edunvalvojia omaisedunvalvojia ja suurin osa heistä hoitaa tehtäviä erittäin mallikkaasti ja erittäin hyvin mutta siellä tehtävässä on sitten näitä vähemmän kunnostautuneita ja he voivat aiheuttaa toiminnallaan hyvinkin valtavaa taloudellista menetystä edunvalvottavalle

mutta tämän päivän keskusteluissa niin kuin siinä ensimmäisessä lähetekeskustelussa silloin kun ministeri tiilikainen oli täällä paikalla jotenkin tuntui että vaikka kuinka kerrottaisiin ja sitä asiaa tuotaisiin esille niin ei haluta ehkä täällä eduskunnassa uskoa

olettaisin että kansalaiset varmaan pikkuhiljaa alkavatkin uskoa mutta se on myös meistä kiinni ja myös oppositiosta kiinni miten siihen halutaan suhtautua että annetaanko vahvistavaa vai heikentävää signaalia täältä päin

tässä ehdotuksessa maistraatit ehdottivat silloin että yksityinen edunvalvoja joutuisi ottamaan vastuuvakuutuksen vahinkojen varalle mutta näin ei valitettavasti tapahtunut

maa ja metsätalousministeriön ylitarkastaja minna ruotsalo on myös kertonut että nykyisin tiedetään että eläinseksiä harrastetaan enemmän kuin yleisesti ajatellaan

olenkin kahdesta asti odottanut ja yritän olla nopea

hän kyllä joutuu tietysti lähtökohtaisesti tuomioistuinpäätöksellä tämän korvauksen suorittamaan mutta se toteutus hyvinkin usein uupuu jos siellä ei ole varoja

tässä on oikeusturva aukko vielä siinä mielessä että yksityisten edunvalvojien antamat palvelut eivät aina ole riittävällä tasolla ja se ei ole riittävästi turvattu se päämiehen omaisuus

esimerkkinä kertoisin ihan semmoisen että meillä on luonnonsuojelualue siellä ja vihreät haluavat siellä sitten pitkospuita että kaikki pääsevät sitten sinne rauhoitettujen eläinten luokse katsomaan kun linnut pesivät ja minä vastustin sitä pitkospuuasiaa sen takia kun minä olin sitä mieltä että antaa niitten lintujen rauhassa pesiä että ei ihmisten tarvitse joka paikkaan päästä mekkaloimaan

eläimiin sekaantuminen on suomessa rangaistavaa jos teko täyttää eläinsuojelulaissa kuvatun eläinsuojelurikkomuksen tai rikoslaissa kuvatun lievän eläinsuojelurikoksen tai törkeän eläinsuojelurikoksen tunnusmerkistön

tämä nyt vain esimerkkinä siitä että minä henkilökohtaisesti ihan aidosti olen katsonut että tämä asia ei mene niin kuin julkisuudessa on nyt näitä esitetty

tässä nyt sitten kuten kerroin aikaisemmin näitä valtion oikeusapu ja edunvalvontapiirejä ensinnäkin yhdistettiin ja tästä oikeusaputoimiston johtavasta julkisesta oikeusavustajasta tuli myös edunvalvontapiirin esimies samassa toimistossa

minusta on kaikista tärkeintä se että meillä omistus säilyy valtiolla ja meidän omaisuuttamme ei voi myydä minnekään kolmansille osapuolille

en aio tästä nyt enempää jatkaa mutta nyt hieman sitä ihmettelen että hallitushan julkaisi syksyllä tämän turvapaikanhakijoita koskevan toimenpideohjelman

se johti siihen että saman piirin alueilla jotka alueet ovat viime vuosina myös kasvaneet erilaisista organisaatioiden yhdistelyistä johtuen kävi niin koska sovelletaan julkisiin oikeusavustajiin asianajajaliiton tapaohjeita että he eivät saa ottaa toimeksiantoja vastaan jos samassa toimistossa työskentelee henkilö joka on toiminut tämän henkilön tai hänen läheisensä edunvalvojana ja päinvastoin

sitten minun täytyy vielä sen verran sanoa tuossa debattipuheenvuorossa en saanut puheenvuoroa enää sitten kun en heti onnistunut taas pyytämään kun sdp ja vasemmisto erityisesti syyttivät meitä siitä että perussuomalaiset vain istuvat täällä hiljaa että ne ovat varmaan kääntäneet takkinsakin

korjatkaa jos muistan väärin mutta ymmärtääkseni siinä kokonaisajatuksena on että pieniä lainsäädäntömuutoksia katsotaan ja vähennetään vetovoimatekijöitä

no en minä tiedä ainakin minä henkilökohtaisesti jotenkin koen että minä en jaksa siihen minuutin juupaseipäs leikkiin lähteä että siinä joku sanoi että joku myydään ja tase on siellä ja tase on täällä ja toinen sanoi että ei ole

me tuskin voimme haastatella tätä eläintä

en minä ainakaan kokenut tarpeelliseksi lähteä sitä väittelyä siinä sen enemmälti kommentoimaan ja samoja hokemaan kuin kaikki muutkin

nyt tällä uudistuksella halutaan nimenomaan eriyttää nämä erillisiksi yksiköikseen ja se että johtava yleinen edunvalvoja ei

se että tapahtunutta vahinkoa ei pystytä näillä edellytyksillä osoittamaan ei kuitenkaan siis tarkoita sitä että vahinkoa ei olisi tapahtunut

ei se tarkoita sitä että on takki kääntynyt jos ei viitsi osallistua semmoiseen vähän no jätänpä sanomatta minkä tyyppiseen keskusteluun mutta jokainen voi nyt sitten mielessään lisätä sen sanan siihen

tämä on ollut käytännössä valtava ongelma löytää esteettömiä edunvalvojia päämiehille näille edunvalvottaville sekä heille asianajajia tiettyihin prosesseihin

sitten vielä vasemmiston mustajärvi oli jotenkin niin mainio kun hän perussuomalaisia koko ajan kauheasti moitti ja että kun on viime kaudella tehty sitä ja tätä ja tätä lakia on yhdeksän vuotta valmisteltu niin onkos se jotenkin ihan kauheata että tämä laki saadaan vihdoinkin päätökseen ja varsinkin nyt kun se hankintadirektiivi painaa päälle että nytkö se pitäisi taas palauttaa yhdeksäksi vuodeksi valmisteluun

täällä lakiesityksessä on myöskin tehty helpotuksia jotka ovat maistraatin näkökannalta olleet erittäin haasteellisia

okei ymmärrän että edellisellä vaalikaudella hallituksella oli vähän semmoinen tyyli ettei niitä asioita oikein saatu eteenpäin mutta meillä on nytten minusta toimiva hallitusyhteistyö

eläimeen sekaantumista esittävän kuvan levittäminen on kriminalisoitu mutta varsinainen teko eli itse eläimeen sekaantuminen ei ole

toki me olemme asioista eri mieltä ja varmasti väännämme omissa ryhmissämme asioista ja yritämme saada ne asiat mallilleen mutta kyllä tässä suomen etu ratkaisee ja voitte olla aivan vakuuttuneita siitä että joka ikinen meistä on kiinnostunut suomen luonnosta ja siitä että me omistamme maamme ja vetemme

siellä ensinnäkin aikaisemmin jos saman edunvalvontapiirin sisällä jouduttiin vaihtamaan edunvalvojan henkilöä toisen piirin edunvalvojaan meidän piti tuomioistuimen kautta kierrättää tämä päätöksentekomenettely elikkä tutkia se koko valvonta uudestaan

se on aivan varma asia

tämän lain avulla nyt poistetaan tämä ongelma joka oli aivan turhaa työtä ja aiheutti ongelmia erityisesti sellaisten henkilöiden kohdalla jotka usein muuttavat paikasta toiseen

toisin sanoen nykyisellään eläimiin sekaantumista esittävän kuvan levittäminen on koettu vaaraksi yleiselle järjestykselle ja moraalille mutta siis varsinaista eläimiin sekaantumista ei

koska tietysti vaikka on edunvalvonnassa voi muuttaa ja koska edunvalvojalla ei ollut velvollisuutta pitää sellaista päämiestä edunvalvottavanaan joka oli tämän edunvalvontapiirin ulkopuolella niin tämä tuli silloin aina vaihtaa

monesti on sillä lailla että henkilöllä on esimerkiksi tuusulassa asuessaan sen piirin yleinen edunvalvoja hän päättää muuttaa tampereelle ja on erillinen edunvalvontapiiri ja lähtökohtaisesti silloin pitäisi määrätä sitten sen alueen edunvalvoja sieltä tampereelta

totean jo tässä vaiheessa että tietenkään tämä laki ja rangaistavuus ei luonnollisesti koskisi millään lailla esimerkiksi avustamista eläimen astuttamisessa tai muita normaaleja hoitotoimenpiteitä

mutta tämä on hyvä alku ja helpottaa erittäin paljon maistraatin tehtäviä joita on tällä hetkellä todella paljon

vaikka osa näistä teoista voisi olla haitattomia ei minkään teon kriminalisoimatta jättämistä voida rakentaa pelkästään sen varaan että kyseinen teko on kohteelleen haitaton

kärsimyksen tuskan ja kivun asettaminen rangaistavuuden ehdoksi voi johtaa siihen että tekoa yritetään siinä toivossa että eläin ei kokisikaan sitä kipua

eläimiin sekaantumisen täyskieltoa ei voi myöskään jättää tekemättä sen takia että tällainen toiminta voi jossakin yksittäisessä tapauksessa olla eläimen kannalta haitatonta

eläimiin sekaantuminen voitaisiin tehdä rangaistavaksi pikaisesti erillisellä rikoslain muutoksella ja ilman että odotamme tätä eläinsuojelulain kokonaisuudistusta joka tuntuu kestävän aina vaan vuosia ja vuosia

rangaistusasteikoksi eläimeen sekaantumiselle olisi perusteltua asettaa eläinsuojelurikosta vastaava asteikko eli sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta

kriminalisoinnin tarkoituksena on eläimien suojaamisen lisäksi lainsäätäjän viesti ettei eläimeen seksuaalisesti sekaantumista voida pitää hyväksyttävänä

joka on sukupuoliyhteydessä tai siihen verrattavassa seksuaalisessa kanssakäymisessä eläimen kanssa on tuomittava eläimeen sekaantumisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi

kuten tässä kiuru puhui näistä rokotuksista niin en tiedä olitteko kaikki paikalla mutta tosiaan sinne valiokuntaan terveisenä että pohtisitte sitä velvollisuutta tähän rokotukseen tällaista pakkokeinotyyppistä rokottamista jos on joku epidemia että se olisi tarpeeksi tarkkarajaista koska vaikka kuitenkin ymmärrän sen huolen että ihmiset eivät rokota itseään riittävästi niin kaikilla on mielessä tämä sikainfluenssa ja narkolepsia ja se on sekin oli vakava nekin olivat ihan vakavia asioita

asia lähetettiin sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

n edestä meri on idässä arvoisa puhemies

minuun on ollut yhteydessä tämmöinen suomen eläintenystävien foorumi ovat olleet tuonne maa ja metsätalousministeriöönkin yhteydessä ja tästä huomaa että he eivät ilmeisesti ymmärrä että tämä nyt ei ole sama kuin ihmisten välinen seksuaalinen teko

tämä ryhmä on jonkinlainen ryhmä joka ei halua tuoda nimiään esille ovat minulle kertoneet eräs oman nimensä mutta en sitä saa missään yhteydessä julkaista enkä julkaise

he perustelevat ja sanovat että he harrastavat sitä seksiä vain pääasiassa oman eläimensä kanssa ja eivät he halua aiheuttaa eläimelle vahinkoa ja toteavat että eläimet kyllä kykenisivät ilmaisemaan mielipiteensä kehonkielellä että voi puolustautua hampailla tai kavioilla potkimalla ja eläin voi tehdä heidän mukaansa aloitteen seksuaalisesta kanssakäymisestä

kyllä meidän täytyy antaa tämmöinen viesti yhteiskunnassa että rikoslain tehtävänä on ilmoittaa että joku teko ei ole hyväksyttävää

no ei varmastikaan eivät meillä kaikki muutkaan rikokset ole rikoslain avulla poistuneet esimerkiksi rattijuopumus tai pedofilia mutta poistaisimmeko me ne rikoslaista tämän takia niin enpä usko

keskustelu päättyi

viime syksynä keräsin nimiä lakialoitteeseen jossa olisin halunnut että eläinseksi kriminalisoidaan pelkkänä tekona

usein kuulee keskusteluissa että perussuomalaiset te olette vähän semmoinen kova puolue teillä on vähän ronskejakin juttuja välillä ja oletteko te nyt niin kiinnostuneita niistä eläinten oikeuksista

sitten kuitenkin tälläkin hetkellä kaikki merkittävät aloitteet joita on ollut eläinten oikeuksien merkittäväksi parantamiseksi tulevat yllättäen perussuomalaisten ryhmästä ja ihmettelen tätä erittäin syvästi

eläinsuojeluryhmässä johon myös kuulun ja jota kike elomaa vetää täällä eduskunnassa ovat aktiivisimpina jäseninä perussuomalaiset

olemme järjestämässä yhteistä tapaamista ministeri tiilikaisen kanssa eläinsuojelulaista ja monista kysymyksistä

täällä on erittäin hyvät puheenvuorot pidetty siitä että tämä eun lopetusasetus ei todellakaan edellytä sitä että täällä tulisi olla mitään edellytystä sille että vedenlasku ja eläimen tai eläimen lopetti verenlasku ja tainnutus tulisi tehdä samanaikaisesti vaan nimenomaan siellä todetaan että eläintensuojelu saa olla laajempaa

täällä edustaja immonen ja ehkä joku muukin toi esille sen että ongelma on juuri se kun ei voida varmistaa sitä että se tainnutus onnistuu samanaikaisesti tehtynä verenlaskun kanssa

viime syksynähän eräs eläinsuojeluryhmä teki niitä nauhoitteita tavallisiltakin teurastamoilta ja siellä oli ongelmia jotka kansalaisia järkyttivät todella syvästi

edustaja mäkipään kirjallinen kysymys oli hyvä

luin ministeri tiilikaisen vastausta ja siellä hän todellakin toteaa ensin että mitään laittomia tainnuttamisia ei todennäköisesti ole kovin paljon suomessa